alkusyksyn aikana etelä karjalassa sekä myös täällä eduskunnassa käytiin kiivasta keskustelua itärajan liikenteen sujuvuudesta ja pitkistä rekkajonoista

on hyvä että mietinnössä on nostettu esiin lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksien edistämistä sekä liikuntapaikkamaksujen kohtuullisuutta

nuorelle ei varmasti juuri mikään ole turhauttavampaa kuin se että hyvä toiminta loppuu tai estyy sen vuoksi että nuorisotakuun toteuttaminen olisi liian jäykkää

nykyisin monet liikunta ja urheiluharrastukset ovat kalliita etenkin useamman lapsen monet erilaiset harrastukset saattavat aiheuttaa perheelle ylivoimaisia kuluja

yleisestä taantumasta huolimatta meidän tulee muistaa se tosiasia että maakunnassa on edelleen yksi maailman suurimmista metsäteollisuuden keskittymistä joka tuo valtavan määrän rekkaliikennettä

hyvin pienituloisissa perheissä yksikin maksullinen harrastus saattaa aiheuttaa vaikeuksia ja estää lapsen ja nuoren liikuntaharrastuksen

eli tarvitaan matalan kynnyksen palveluja

olemme myös rajaliikenteen keskeinen toimija ja rajaliikenteen sujuvuutta pitää edelleen kehittää

siksi yhteiskunnan kannattaa tukea koulujen perinteistä kerhotoimintaa lasten harrastustoimintaa ja seuratoimintaa jotta ne tarjoaisivat maksuttomia mahdollisuuksia liikuntaharrastuksiin

onkin huolestuttavaa että eri ammattilaisten mukaan te toimistoissa ei huomioida riittävästi nuorten toiveita eikä sitä miten nuoret eivät aina hallitse kaikkia viranomaisasiointiin liittyviä asioita

myös koulupäivään pitää lisätä fyysistä aktiivisuutta ja pitää muuttaa koulun toimintakulttuuria niin että se edistää aiempaa paremmin oppilaiden ja opettajien terveyttä ja hyvinvointia

hyöty ei ole vain taloudellinen vaan oikeastaan ennen muuta inhimillinen

ikäihmisten liikunnan tärkeyttä ei voi korostaa koskaan liikaa

vaikka me tiedämme suuret hyödyt emme silti ole integroineet liikuntaa ja liikkumista osaksi yhteiskunnallista päätöksentekoa kaikilla sektoreilla ja ihmisten eri elämäntilanteissa

laissa korostetaan nimenomaan ikääntyvän toimintakykyä liikkumista asuntojen ja elinympäristön esteettömyyttä sekä kuntoutusta ja kuntouttavaa työotetta

kuten mietinnössä todetaan liikunta on täysin alihyödynnetty keino vaikuttaa kuntien massiivisiin sosiaali ja terveyskuluihin

siksi meidän tulee esimerkiksi varhaiskasvatuksen koulun työelämän vanhustenhuollon työterveydenhuollon ja yhdyskunta ja liikennesuunnittelun päätöksillä ryhtyä toimeen ihmisten liikkumisen edistämiseksi

kuten tiedämme tänä syksynä käynnistyy kuntakierros jossa arvioidaan kriteerien pohjalta kuntien mahdollisuus toimia itsenäisesti riittävän vahvoina ja elinvoimaisina tuottaa asukkailleen muun muassa perustason sosiaali ja terveydenhuollon palvelut varhaiskasvatuksen opetus ja koulutuspalvelut luoda edellytykset elinkeinoelämälle toimia määritellä oma työvaranto arvioida kunnan taloudellinen kantokyky tuottaa palveluja sekä sille määritetyt muut tehtävät

haaste on erittäin iso ja toivon että kunnan päätöksentekijät arvioisivat tilannetta avoimesti ja ennakkoluulottomasti

arvoisa herra puhemies

tämän lisäksi hallitus on lisännyt rahoitusta kotihoitoon ja omaishoitoon mikä on ensiarvoisen tärkeää jotta pystymme vahvistamaan kotiin vietäviä palveluja ja omaishoitajien jaksamista ja hyvinvointia

itse nostan esiin etenkin alueelliset pienehköt rakennuskohteet joilla voisi parantaa tehokkaasti liikenneturvallisuutta sekä joukkoliikenteen sujuvuutta

esimerkiksi kevyen liikenteen väylät ovat surullinen esimerkki sillä ne parantaisivat sekä liikenneturvallisuutta että kansalaisten mahdollisuuksia liikunnan harrastamiseen

eli väylänpidon säästöt kohdistuvat välillisesti myös terveyden edistämiseen ja kuten tiedämme se näkyy vähitellen kansantauteina kuten sydän ja verisuonisairauksina ja kakkostyypin diabeteksen lisääntymisenä

työ on raskasta jo pelkästään perheiden vaikeiden ja moninaisten ongelmien takia

perheessä voi olla mielenterveys ja päihdeongelmia työttömyyttä väkivaltaa sairautta oppimisen vaikeuksia jotka kukin jo yksistään vaativat erityisosaamista erilaista apua ja tukea

valiokunta on myös nostanut ongelman esiin mietinnössään ja pitää tärkeänä että liikennevirasto ja liikenteen turvallisuusvirasto määrittelevät tiiviissä yhteistyössä elinkeinoelämän ja kuntien kanssa ne reitit joilla parhaiten voidaan hyödyntää uusien mittojen mukaisia ajoneuvoja

arvoisa herra puhemies

ratahankkeista nostan esiin luumäkiimatra kaksoisraiteen

surullista tässä on se että sosiaalityöntekijöiden puutteen takia moni lapsi elää turvattomissa ja epäinhimillisissä olosuhteissa

luumäen vainikkalan ja imatran rataosuudet kuuluvat vilkkaimmin liikennöityihin osuuksiin joissa on tällä hetkellä vain yksi raide

tämä aiheuttaa lapselle suuren riskin syrjäytyä oppimisvaikeuksia ja sitä kautta se tulee vaikuttamaan koko hänen elämäänsä

haluan tässä yhteydessä kiittää siitä että somlan määrärahalisäyksen avulla on nyt pystytty lyhentämään monien kansalaisten muutoksenhakuaikoja seitsemään kuukauteen

myös hallituksen tekemässä periaatepäätöksessä kolmesta keskeisestä ratahankkeesta yksi on nimenomaan luumäkiimatra kaksoisraide

liikennevirasto on tänä syksynä arvioinut että yhtenäinen kaksoisraide olisi kustannuksiltaan hyötyä suurempi joten päätöksentekoa varten selvitellään nyt kustannustehokkaampia tapoja tavoitteen saavuttamiseksi

tosiasia on ollut että hallitus ja eduskunta lisäävät jatkuvasti valviran tehtäviä mutta eivät anna sille työmääräänsä nähden lisää resursseja

vaikka tällä hetkellä kauppa ja henkilöliikenne venäjän kanssa takkuaa niin se ei varmasti tule olemaan mikään pysyvä tila tai laskeva trendi

kaksoisraide palvelee laajasti koko elinkeinoelämää niin koko suomessa kuin kaakkois suomessakin niin raskasta teollisuutta kuin pk yritystoimintaa matkailua ja henkilöliikennettä

valiokunta ottaa tiukan kannan tehtävien resurssien turvaamisesta biopankin osalta

tästä syystä on tärkeää että eduskunta omassa käsittelyssään huomioi valviran tilanteen ja arvioi mahdolliset lisäresurssitarpeet

lähtökohtana pitää ehdottomasti olla että vaadittu palvelutaso saavutetaan nimenomaan toteuttamalla kaksoisraide eikä vain tekemällä osittaisia parannuksia

yhdessä sovituista tavoitteista ei pidä nyt tinkiä

toinen asia jonka valiokuntakin nostaa mietinnössään esiin ovat suomen ja venäjän välisen rajaliikenteen kehittämistarpeet

vaikka rajaliikenne on viime aikoina vähentynyt talouden taantuman ja venäjän tilanteen vuoksi tilanne varmasti tulee ajan myötä muuttumaan ja liikenteen kasvu jatkumaan

arvoisa herra puhemies

tämä on suora linja hallituksen muihin lapsiperheisiin kohdistuviin palveluihin ja lakiesityksiin

tämän lakiesityksen asiantuntija arvioiden mukaan lapsilisäindeksin poistaminen heikentää lapsiperheiden toimeentuloa ja siten vaarantaa lasten oikeuksien toteutumisen erityisesti pienituloisten monilapsisten ja pienten lasten perheiden sekä yksinhuoltajaperheiden kohdalla

yhdessä hallituksen tekemien muiden pienituloisiin ja haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisiin ja perheisiin kohdistuvien leikkausten kanssa se syventää vanhempien taloudelliseen asemaan perustuvaa lasten eriarvoisuutta

sosiaaliturvalla on merkittävä rooli etenkin pikkulapsiperheiden arjessa ja käytettävissä olevien tulojen niukkuus vaikuttaa monella tavalla lasten päivittäiseen elämään ja mahdollisuuksiin kuulua ryhmään

eri tutkimusten mukaan lasten ja nuorten hyvinvointi eriytyy voimakkaasti vanhempien koulutuksen sosioekonomisen aseman taloudellisen tilanteen mukaan

perheen varattomuus kaventaa lapsen mahdollisuuksia osallistua elinpiirinsä tavanomaisiin toimintoihin ja valintoihin ja johtaa ulkopuolisuuden kokemuksiin

köyhyys myös rajoittaa lasten osallistumis ja vaikuttamismahdollisuuksia niin koulussa harrastuksissa kuin myös lähiympäristössä

perheisiin kohdistuu tällä hetkellä samanaikaisesti useita eri toimia säästöjä ja palveluheikennyksiä joiden vaikutusarviointi on jäänyt täysin tekemättä

edellytämme myös että hallitus tekee esimerkiksi osana lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelman kärkihanketta laajemman suunnitelman siitä miten lapsiperheiden asemaa voidaan kokonaisvaltaisesti parantaa työn ja perhe elämän yhteensovittamista parantamalla vanhempien työllisyyttä vahvistamalla sekä sosiaaliturvan etuuksia ja palveluita kehittämällä

tässä yhteydessä tulisi esimerkiksi arvioida lapsilisäjärjestelmän rakenteellinen kehittäminen sekä mahdollisuus korottaa vähimmäismääräiset vanhempainpäivärahat työmarkkinatuen tasolle

eduskunta edellyttää että hallitus tekee kokonaisarvioinnin lapsiperheisiin kohdistuvien politiikkatoimiensa vaikutuksista sekä valmistelee suunnitelman siitä miten lapsiperheiden asemaa voidaan kokonaisvaltaisesti parantaa työn ja perhe elämän yhteensovittamista parantamalla vanhempien työllisyyttä vahvistamalla sekä sosiaaliturvan etuuksia ja palveluita kehittämällä

arvoisa herra puhemies

tästä huoltajakorotuksesta

tuen tätä itsekin lämpimästi tätä juuri tarkoitin kun kysyin ministeri arhinmäeltä ja kannoin huolta siitä että opintotukijärjestelmä ei tunnista tällä hetkellä perheellisiä opiskelijoita

siinä mielessä tuen tätä ajatusta tästä huoltajakorotuksesta

ensinnäkin itä suomen koulu on säätiöpohjainen se toimii lappeenrannassa imatralla ja joensuussa

se on suurin vastaavanlainen koulu suomessa

sillä on erityistehtävä valtakunnassa ja tämän erityistehtävän takia sillä myös neljä erilainen opintosuunnitelma sekä sillä on myös erilainen poikkeava opintosuunnitelma sekä tuntijakojärjestelmä

tuntijakojärjestelmään ja opetussuunnitelmaan liittyvät poikkeukset tuovat lisäkustannuksia minkä takia myös itä suomen koulu on hakenut ylimääräistä harkinnanvaraista rahoitusta ja sitä on haettu aina vuosi kerrallaan

käytännössä nyt se mitä tässä on esitetty on se että tästä harkinnanvaraisesta tuesta jota se on saanut vuosittain tehtäisiin pysyvä jotta se mahdollistaisi tämän koulun ja oppilaitoksen kehittämistyötä

tätä peräänkuulutetaan nyt tällä hetkellä opetus ja kulttuuriministeriöstä

näin tapahtuu nyt jälleen asumistuen osalta minkä takia kannatan edustaja salosen tekemiä muutosesityksiä

arvoisa herra puhemies

ihan lyhyesti

ensinnäkin tuen lämpimästi sitä ajatusta että viisumivapaus tulee ensinnäkin hallitusti toteutettua ja että siinä toteutetaan erilaisia kokeiluja jotka antavat meille sitten tietoa että me onnistumme tässä koska se herättää paljon epäluuloa ja epävarmuutta kansalaisissa ja tämmöisten hallittujen kokeilujen kautta varmasti tämä sitten tulee toteutumaan oikealla tavalla

totesin tyytyväisenä sen että valiokunnan mietinnössä on otettu kantaa kehitysyhteistyön vaikuttavuuteen ja hikinen täyttää nimenomaan se yhteistyö työ kiinnitetään erityistä huomiota siihen miten kehitysyhteistyön määrärahat jalkautuvat sinne tarkoitettuihin paikkoihin

tällä hetkellä kansalaiset kokevat epäluuloa siitä että meneekö se raha joka kehitysyhteistyöhön menee oikeaan paikkaan ja miten se tulee hyödynnetyksi ja tästä syystä on ehdottoman tärkeää myös se että kehitysyhteistyön määrärahan ja niitten toimintojen seurantaa toteutetaan jotta se aidosti menee siihen toimintaan mihin se on oikeasti tarkoitettu

on ollut todella harmillista että kansalaisilla on ollut suuri epävarmuus ja siis myös virheellistä tietoa tämän asian käsittelystä

olemme tästä syystä saaneet sekä valiokunnassa että myös valiokunnan jälkeen ja tämän käsittelyn yhteydessä paljon erilaista tietoa ja huolta asiasta

hallitus ei ole kuitenkaan pyrkinyt ratkaisemaan esimerkiksi ammatinharjoittajien tai freelancereiden työtehtäviin tai heidän työttömyysturvaansa liittyviä asioita ja siksi onkin ollut erittäin hyvä että hallitus ja valiokunta saivat rakennettua tästä kaksi hyvää lausumaa joiden pohjalta on tavoitteena puuttua niihin epäkohtiin ja niihin kysymyksiin jotka ovat tulleet tämän asian käsittelyn yhteydessä

sitä kautta päästään oikeastaan ei varsinaisesti tähän lain sisältöön liittyviin kysymyksiin vaan tämän lain yhteydessä tulleisiin vaikeisiin kipeisiin kysymyksiin jotka koskevat osa aikaisuutta kokoaikaisuutta ja freelancereitten työtehtäviä ja heidän ongelmiaan ja heidän työtehtäviinsä liittyviä sisältöjä

edustaja pekonen teki myös oman lausumaehdotuksen jota on myös hyvä tukea koska se täydentää oikeastaan näitä kahta edellä mainittua lausumaa minkä takia tuen myös tätä esitystä

arvoisa herra puhemies

on oikeastaan aika hämmentävääkin tämä keskustelu tästä oppivelvollisuusiän nostamisesta se miten tätä voi tulkitakin näin eri tavalla

tarkemmin tähän asiaan varmasti voidaan palata siinä yhteydessä kun tätä lakia valmistellaan ja se tulee eduskunnan käsittelyyn mutta kyllä se yhteinen tavoite siellä rakennepoliittisessa keskustelussa ainakin meille annetun viestin perusteella oli se että tämä tulee koskemaan koko ikäluokkaa

toisaalta keskustelua on käyty myös siitä että jokaisella toisen asteen nuorella pitäisi olla oi keus käydä koulua kotoa käsin

esimerkiksi ammatilliset oppilaitokset ovat keskittyneet eri puolille minkä vuoksi nuoret liikkuvat omilta kotipaikoiltaan toisille paikkakunnille ja näin myös lukion osalta

mutta toivoisin että tämä sama oikeus käydä koulua kotoa käsin olisi erityistä tukea tarvitsevilla nuorilla

siinä mielessä tämän yhtäläisen kohtelun pitäisi koskettaa kaikkia nuoria riippumatta siitä mikä heidän elämäntilanteensa on

keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

kerho ja järjestötoiminnan perusajatus on tukea nuorta yksilöllisesti vahvistaa häntä ihmisenä tukea hänen taitojaan niissä asioissa jotka ovat hänelle tärkeitä

samalla kun nuoret ovat työ tekevät työtä tai saavat työtä heidän työpanoksensa hyödyttää muita nuoria jotka ovat mukana tässä toiminnassa

luokkalaisille ajokortti työelämään kursseja joiden tavoitteena on antaa perustietoa työelämästä

se on yksinkertaistanut organisaatiotaan hallintoa tehostetaan ja tavoitteena on että paikallis paikallis jää nuorisotoiminta ja kysytään paljon paikallisnuorisotoimintaa pystytään parantamaan nykyisestään

tavoitteena on että niukkenevat toiminta ja taloudelliset resurssit kohdennetaan nuoriin ja heidän tukemiseen ja hallintoa karsitaan minimiin

muutama sana luomusta ja lähiruuasta

ihmiset ovat kiinnittäneet entistä enemmän huomiota siihen mitä he syövät

ihmiset haluaisivat syödä myös paikallista lähiruokaa

sekä edustaja nurminen että edustaja alanko kahiluoto molemmat perustelivat hyvin ja ansiokkaasti vuorotteluvapaan merkitystä niin työelämässä kuin ihmisten hyvinvoinnin ja jaksamisen kannalta